arvoisa herra puhemies

kyllä on edelleenkin todettava että on mielestäni käsittämätöntä poukkoilua hallitukselta ensin julistaa ammattikorkeakoulujen hallinto ja rahoitusuudistus tärkeimmäksi korkeakoulupoliittiseksi uudistukseksi tällä kaudella ja sitten vesittää ja lykätä koko uudistus tulevaisuuteen

valtiovarainvaliokunta lisää rahaa myös vanhojen huonokuntoisten vankiloiden korjaukseen sekä aivan oikein myös oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen toimintaan joka on aliresursoitua

päätös takuueläkkeestä parantaa merkittävästi niiden kansalaisten asemaa joilla ei ole ollut koko elämänsä aikana juuri lainkaan tuloja tähän ryhmään kuuluu paljon esimerkiksi kotona työtään tehneitä naisia

käsittelyssä olevassa terveydenhuoltolaissa on eittämättä hyviä parannuksia ja aion puuttua niihin puheeni lopuksi mutta on kyllä todettava että kokonaisuutta tässä ei nyt käsitellä

ohjelman tavoitteenahan on turvata vammaisten henkilöiden oikeudenmukainen asema yhteiskunnan kaikilla elämän osa alueilla

viimeisen parinkymmenen vuoden aikana naisten osuus rauhanneuvottelujen vetäjinä ja erityisesti rauhansopimusten allekirjoittajina on edelleenkin vain muutaman prosentin luokkaa

näin ollen henkilövoimavaroja pitää kohdentaa vankien parissa tehtävään työhön

ammattikorkeakouluissa uskottiin tähän

myös ruuan arvonlisäveron alentaminen auttaa pienituloisia ja työllisyyden kannalta erittäin osuva oli myös päätös ravintolaruuan alvin alentamisesta mutta lisää sosiaalista elvytystä mielestäni tarvitaan

toivottavasti muun muassa näihin epäkohtiin puututaan nyt kun ratifioitavan sopimuksen yhteydessä saamme sekä kansainvälisen että kotimaisen valvontakoneiston

alkuperäisestä terveydenhuoltolain ideasta on jäänyt jäljelle vain noin neljännes

meidän pitäisi pystyä myös purkamaan nämä rakenteelliset ennakkoluulot sillä tutkimuksellista näyttöä ei ole sille että lapsen olisi aina parempi kehittyä ja kasvaa äidin kanssa

tyttöjen ja naisten oikeudet puuttuvat usein neuvotelluista rauhansopimuksista kokonaan ja seksuaalista väkivaltaa käytetään järjestelmällisenä sotataktiikkana jolta erityisesti tyttöjen ja naisten on vaikea suojautua

laissa ei puututa lainkaan kaikkein tärkeimpään

on sanottava tässäkin että häpeätahra vankeinhoidossa ovat paljusellit joiden on luvattu toki siirtyvän pian historiaan

naisten on myös paljon vaikeampaa kuin miesten päästä oikeussuojan piiriin

suomea on useaan kertaan huomautettu terveys ja hyvinvointierojen jatkuvasta kasvusta

minä haluan nyt sanoa että ammattikorkeakoulut ihan todella ovat tämän poukkoilun vuoksi varsin sekasortoisessa tilassa ja sieltä kerrotaan että niistä alkaa siirtyä työntekijöitä muille markkinoille koska työpaikan säilyminen näyttää epävarmalta ja epävarmuus siirtyy myös opiskelijoille

monissa euroopan maissa on jo käytössä kansallinen kortti jonka avulla henkilö voi todentaa vammaisuutensa ja jolla kortin haltija saa erilaisia etuja matkustaessaan julkisilla liikennevälineillä tai vieraillessaan vaikkapa kulttuurilaitoksissa

jos haluamme todella kaventaa eroja hyvinvoivien ja huono osaisten välillä meillä pitää olla rohkeutta jakaa terveydenhuollon rahoituksen kakkua uudella tavalla

esitän sellaisen toiveen vielä tässä lyhyen puheenvuoroni lopuksi että nyt sekä oikeusministeriö että esimerkiksi sosiaali ja terveysministeriö jolle tämä asia tietenkin sisällöllisesti myös kuuluu voisivat lyödä viisaat päänsä yhteen ja saada yhdessä aikaan vielä sen että me saisimme vihdoinkin suomeen koko maan kattavat perheasioiden sovittelu ja neuvontapalvelut jotta näitä pitkiä ja traumatisoivia huoltoriitoja voitaisiin edelleen vähentää ja jotta lapsi voisi säilyttää suhteensa kumpaankin vanhempaansa myös eron jälkeen

tässä on käytetty erinomaisia puheenvuoroja joista edellinen oli erinomainen tietenkin ilkka kanerva tuntee asiat todella hyvin

nyt hyvinvoivat hyvätuloiset ja terveimmät saavat sopuhintaan ja eniten terveyspalveluita ja niitä he myös todella paljon käyttävät

lasten tarpeiden huomioon ottamisen vankilaolosuhteissa pitäisi muutenkin nousta huomattavasti vahvemmin esille kuin se nyt tällä hetkellä nousee

monista haasteista huolimatta meidän pitää muistaa koko ajan että vaikka etyjin toiminta ei ole helppoa tässä jännitteisessä yhä jännitteisemmässä maailmassa niin se on kuitenkin erittäin tärkeä kehys edelleen euroopan vakauden ja turvallisuuden vahvistamiseen tähtäävälle toiminnalle

toivon että tämä yleiseurooppalainen vammaiskortti joka siis edistää osallisuutta olisi jatkossa tarjolla kaikille vammaisille myös suomessa

eli näistä paljuselleistä sivistysvaltio suomella on oltava varaa päästä mahdollisimman nopeasti eroon

meidän aivan ehdottomasti pitää panostaa terveyskeskuksiin kuten panostamme omalta osaltamme myös työterveyshuoltoon sinänsä erinomaisen hyvään

arvoisa puhemies

se on se lähtökohta

aivan lopuksi vielä heittäisin kysymyksen ministerille näistä pitkittyneistä huoltajuusriidoista jotka myös kuormittavat jatkuvasti oikeuslaitosta

meillä on parasta aikaa menossa sosiaalihuoltolain uudistus se ei kuulu oikeusministeriön toimialaan mutta se kuuluu tähän kokonaisuuteen ja sen yhteydessä nyt pitäisi ehdottomasti täsmentää myös erosovittelun ja neuvonnan järjestämistä

kun nyt katselee pääkaupunkiseudulla ympärilleen ja kuulee niitä vuokrahintoja ja tietää niistä niin missähän nämä edulliset asunnot mahtavat tällä hetkellä sijaita

aiotaanko meillä kehittää tätä puolta perheoikeuden mallia kuten esimerkiksi norjassa on tehty jotta huoltajuusriidat voitaisiin sopia nykyistä joustavammin

ellei terveyskeskusten kehittämiseen todella nyt satsata ne jäävät köyhimpien ja sairaimpien lähinnä vanhusten ja työttömien hoidon tarjoajiksi ja ne joilla on rahaa hankkivat palvelunsa yhä enemmän yksityisiltä palveluntuottajilta

tilanne on edelleen suomessa nimittäin se että suurissa kaupungeissa on mahdollisuus saada palveluita pienillä paikkakunnilla ei ole tai sovittelu on kirjavaa tai sitä todellakaan ei ole ollenkaan

paradoksaalista suorastaan on että osa yksinhuoltajista joutuu jopa tekemään perheestään lastensuojeluilmoituksen koska käteen jäävät tulot eivät riitä jokapäiväisiin menoihin

arvoisa puhemies

kävin vastikään ukrainassa ja tiedän että tilanne itä ukrainassa on yhä vaikeampi jos ajatellaan sitä humanitaarista puolta siellä rajalla niillä alueilla

niistä valmistutaan säällisessä ajassa niistä myös työllistytään ja mikä tärkeintä se on erittäin edullinen tapa kouluttaa ammattilaisia suomeen kun verrataan muihin koulutuskenttiin esimerkiksi ammattikoulutukseen tai yliopistokoulutukseen

toinen vaihtoehto kaikkein köyhimpien lapsiperheiden tukemiseksi olisi lapsilisän ja elatustuen etuoikeuttaminen niin että ne eivät enää leikkaisi toimeentulotukea

hallituksen asuntopolitiikka on täysin kestämätöntä

se apu ei saavuta läheskään kaikkia sen ihan selkeästi kuulin ja haastattelin siellä ihmisiä

eli tämä koko kokonaisuus johon siis liittyy tämä follo mallin käyttö myös oikeuksissa ja sen laajentamisessa tämän lapsiystävällisen sovittelun mallin levittäminen maahan ja sitten kattavat neuvonta ja tukipalvelut huoltoriitoihin liittyen tarkoittaisi sitä että me saisimme vieläkin paljon vähennettyä näitä repiviä riitoja ja paitsi että me saisimme inhimilliseltä kannalta säästöjä aikaan myös yhteiskunta säästäisi erittäin paljon

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

mutta arvoisa puhemies minä haluaisin nyt edelleenkin vielä nostaa huolta tästä ammattikorkeakoulujen rahoituksesta koska ilman rahaa ja resursseja ei kuitenkaan pysty sitä laatua tekemään

osaltaan koulutusjärjestelmämme rapautumisesta osaltaan yhteiskunnan murroksesta ja myös perheiden hädästä kertoo mielestäni se että yhä useamman lapsen ja nuoren on vaikea keskittyä oppimiseen kelkassa pysymiseen ja heidän on ylipäätään vaikea kokea koulu paikaksi jonne on mukava mennä

tietenkin haavoittuvimmassa asemassa olevat ihmiset eli esimerkiksi lapset ja vanhukset

arvoisa puhemies

jos se pitsanpohja levitetään liian leveäksi niin siinä ei ole oikein sitten enää paukkuja kehittää ja kai me haluamme laadukasta koulutusta edelleenkin myös ammattikorkeakouluissa suomessa

pisa tulokset ovat heikentyneet erot sekä koulujen että tyttöjen ja poikien oppimistuloksissa kasvavat kiusaaminen on paljon suurempi ongelma kuin halutaan edes myöntää jopa vuosia kestävä kiusaaminen paitsi traumatisoi ja heikentää entisestään oppimista myös murentaa oppilaiden itsetuntoa ja aiheuttaa erittäin paljon keskeyttämisiä erityisesti toisella asteella

tämä on ollut suuri ongelma että eri sairaanhoitopiireissä tähän saakka on ollut hyvin erilaiset määritelmät nuorelle ja se on johtanut siihen että erittäin harva nuori on saanut hyviä palveluita mutta valtava joukkue nuoria on jäänyt kokonaan palveluiden ulkopuolelle

nämä hallituksen tekemät ammattikorkeakoulutukseen kohdistuneet leikkaukset syövät todellakin ammattikorkeakoulutuksen osalta kansakunnan kasvun eväitä ja ikävä kyllä samalla hallituksen tavoite maailman osaavimmasta kansasta taitaa karata käsistä

minun mielestäni valtiovallan ja puolueiden muun muassa on lujasti katsottava peiliin ja lähdettävä miettimään vakavammin näitä vaikuttamismahdollisuuksia kuunneltava ja kuultava ihmisiä aidosti otettava heidät mukaan

päätökset merkitsevät myös sitä että hallitusohjelman mukainen tavoite parantaa ja kehittää ammattikorkeakoulutuksen laatua edelleen ainakin vaikeutuu ellei peräti romutu

lukio ja ammattikoulutusverkkoa kun nyt harvennetaan ja kun lukio lähtee sieltä pieneltä paikkakunnalta kuten tässä puhuttiin lähtevät myös monet pätevät yläkoulun opettajat

arvoisa puhemies

tulevaisuusvaliokunta täällä peräänkuuluttaa että kestävän innovaatioihin ja osaamiseen perustuvan kasvun edistämiseksi opetuksen ja tutkimuksen resurssien kehitystrendiä ei saa kääntää vähenevään suuntaan

pikkuisen epäilyttää vain se kuinka paljon tämä valinnanmahdollisuus tulee sitten maksamaan mitä se tarkoittaa rahassa mutta valinnanmahdollisuus sinänsä on tietenkin erinomainen asia

myös työpaikoilla on luotava menetelmiä joissa ihmiset saavat äänensä kuuluville

muun muassa tällaisia asioita kaikista eduskuntaryhmistä muodostettu työelämän ja ammattikorkeakoulutuksen verkosto takki nosti esille tässä jokin aika sitten

arvoisa puhemies

toivottavasti ei sitten jatkossa käy niin että jotkut palvelujen tuottajat palvelupisteet ovat tupaten täynnä ja jotkut tyhjäkäynnillä

tämän ei varmaan pitänyt olla kuitenkaan hallituksen tavoitteena ja on pakko sanoa että kun myös vapaa sivistystyö on ajettu todella ahtaalle kansanopistojen ja kansalaisopistojen määrä vähenee tuo elinikäisen oppimisen idea on jäämässä kyllä haaveeksi

omaishoidon pitäisi olla aina jokaisen elämäntilanteeseen sopiva vapaaehtoinen valinta

me olemme aika moni yhtä mieltä siitä että nyt pitäisi tehdä jotakin jotta tämä kriittinen resurssimäärä ammattikorkeakouluille säilyisi jatkossakin jotta he voivat toimintaansa kehittää

nyt ei todellakaan ole näin

ensihoidon ja sairaankuljetuksen järjestämisvastuu nykyistä laajempaan kokonaisuuteen on myös hyvä tavoite mutta ennustan että toteuttamiskeinoista tullaan vielä käymään täälläkin kiivaita väittelyitä

arvoisa puhemies

syrjäytymisriskissä eläviä nuoria on todellakin paljon ja he tarvitsevat apua huomattavasti nykyistä aikaisemmin jo varhaiskasvatuksessa ja alakoulussa

eilen täällä oli jälleen iso ammattikorkeakoulujen tkitä koskeva seminaari jossa tuotiin esille valtavan hyviä innovaatioita ja sitä yhteistyötä ja kansainvälisyyttä mitä sillä puolella tehdään

nimittäin näitten leikkausten ja säästöjen jälkeen vielä tämä indeksijäädytys kyllä kepittää ammattikorkeakouluja erittäin pahasti ja se on nyt toistaiseksi sitten vaikein näistä uusista säästöpäätöksistä

kannattaa miettiä mistä näitä laitospaikkoja otetaan kun kaikki nykyisetkään eivät kykene tarjoamaan ihmisarvoista elämää vanhuksille tuoreen selvityksen mukaan

elämänhallinnan ja oppimisen vaikeuksissa kamppaileville nuorille on todellakin viisasta luoda räätälöityjä tukimalleja kuten esimerkiksi vamos palveluissa helsingin diakonissalaitoksella tehdään

minä pidän tätä erittäin huonona päätöksenä paitsi moniarvoisen lehdistön menestymisen kannalta myös erityisesti kansalaisten osallisuuden ja kansalaisvaikuttamisen näkökulmasta

omaishoitajat tarvitsevat vapaapäivänsä ja he tarvitsevat kuntoutusta

uskon ja luotan siihen että sairaankuljetus ja ensihoito voidaan suomessa järkevällä tavalla tämän lain myötä järjestää

kun tiedämme kuinka valtava joukko suomessa on nuoria jotka kärsivät erilaisista mielenterveyden häiriöistä oppilashuoltoa voitaisiin vahvistaa psykiatrisilla sairaanhoitajilla

omaishoitajien palkkion maksatus on siirrettävä yhtenäisin kriteerein kelalle ja martti hetemäen verotyöryhmään lähetän jyrkän viestin

kun kahdella edellisellä kaudella me teimme paljon töitä täällä eduskunnassa ja ministeriöissä nimenomaan kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksien parantamiseksi oli kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelmaa jossa tämä ongelma nostettiin esille ja työkaluja vaikuttamisen parantamiseksi saatiin aikaan rakennettiin demokratia asiakirjaa ja niin edelleen

omaishoitajien palkkioiden verohuojennuksesta on vihdoinkin tehtävä totta

jos kuntien nyt ylläpitämät ammattikorkeakoulut joutuvat arvonlisäverotaakan alle niiden tilanne ja mahdollisuudet kehittää toimintaansa ja olla mukana hallituksen toivomassa kehitystyössä vaikeutuvat aivan olennaisesti

tutkimus kehitys ja innovaationeuvoston ammattikorkeakoulujen tutkimus kehitys innovaatiotoimintaan esittämästä määräaikaisesta erityisrahoituksesta pitäisi ehdottomasti päättää mahdollisimman pian ja samalla pitäisi sitoutua siihen ettei näiltäkään osin enää huononneta ammattikorkeakoulujen rahoitustilannetta

suomessa taloudellinen poliittinen ja sivistyksellinen valta vain keskittyy ja tämä päätös tulee edelleenkin vain keskittämään sitä

nimittäin se että ammattikorkeakouluja pidettäisiin jatkuvassa epätietoisuudessa tulevaisuuden osalta on ilman muuta omiaan näivettämään toimintaa ja latistamaan ammattikorkeakoulujen sisäistä henkeä

arvoisa rouva puhemies

tämä uudistus on tärkeä mutta kuten sanottua tätä uudistusta viedään nyt eteenpäin tilanteessa jossa kerta kaikkiaan henkilöstön päähuomio monissa paikoissa menee näihin yt neuvotteluihin

me olemme kaikki varmasti yhtä mieltä siitä että me tarvitsemme hyvän ammattikorkeakouluverkon paitsi sen alueellisen kehityksen kannalta myös ennen kaikkea näitten keskeisten osaajien kouluttajana suomessa

tarvitaan kansalaisyhteiskuntien tietoisuuden lisäämistä ja kouluttamista veronkannon ja julkisten palvelujen välisestä kytköksestä ja tilivelvollisuuden vaatimisesta hallituksiltaan